siihen tarvitaan varmasti kuntaliitoksia tulevaisuudessa mutta siihen tarvitaan myös aivan ehdottoman varmasti mahdollisuus kuntien syvään yhteistyöhön

erityisen hienoa tässä on se että selonteko kykenee hyvin vakuuttavasti nostamaan esille ja korostamaan sitä että suomessa elintarviketurvallisuus on erittäin korkealla tasolla perustuu erityisesti kotimaiseen tuotantoon ja vahvaan suomalaiseen laatuajatteluun

valitettavasti näissä lakiesityksen pykälissä nyt ei ole mahdollisuutta selvittää yhteistyötä vaan kaikkien pitää selvittää nimenomaan kuntaliitoksia

keskusaukiolla päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja siellä päämaja

eli siis tällä hetkellä edetään sillä tavalla että on pakkoselvitys höystettynä pakkoliitosuhalla ja valitettavasti siihen nyt ei tullut vielä vastausta tuleeko se pakkoliitossäädäntö vai ei

jolle perustuslakivaliokunnan anne

suomalaista ruokaketjua onkin myös täällä syytä kiittää hyvin pitkäjänteisestä ja tunnollisesta työstä ruokaturvallisuuden hyväksi

arvoisa puhemies

kuten moni muukin tässä on jo todennut tällä lakiesityksellä leikataan jälleen kerran maatalouden toimintaedellytyksiä jälleen kerran lisätään viljelijöitten kustannuksia

mutta nyt tärkeää on se että hallitus todella kuuntelee kuntia ja toimii sen mukaan mitä kunnat kaiken kaikkiaan lausuvat

hyvää on se että hallinnon siirto sosiaali ja terveysministeriöltä opetus ja kulttuuriministeriöön viedään loppuun myös ohjauksen osalta mutta miten turvataan sitten opetushallituksen resurssit jotka se tarvitsee

tämä esitys on omalta osaltaan heikentämässä edelleen viljelijöitten työhyvinvointia viljelijöitten työssä jaksamista

totean tässäkin loppuun sen että tähän yhteistyöhön keskusta on täällä valmis ja toivon että kokoomus ei nyt sitä yhteistyötä torppaa samalla tavalla kuin esimerkiksi viime vaalikaudella

näin ollen myös elintarviketurvallisuuden näkökulmasta meidän on tehtävä kaikki mahdollinen mahdollisimman korkean elintarvikeomavaraisuuden pitämiseksi suomessa

on hyvin todennäköistä että tämän lakiesityksen seurauksena viljelijät pyrkivät lain puitteissa totta kai mahdollisimman alhaiseen vakuutusmaksuun siis mahdollisimman alhaiseen työtuloon

onhan elintarviketalous suomen suurin tuontia korvaava kotimarkkinasektori joten jo vaihtotaseemme ja työllisyyden näkökulmasta suomalainen maatalous ja elintarvikejalostus on pidettävä toimintakykyisinä

siitä totta kai seuraa se että viljelijöitten eläketurva edelleen alenee mutta myös viljelijöitten tapaturmaturva edelleen alenee

siksi onkin tärkeä huomata että maa ja metsätalousvaliokunta muun muassa mietinnössään toteaa että tällä hetkellä erityisesti alkutuotannon kannattavuudessa on suuria ongelmia jotka tulee ratkaista

kaiken kaikkiaan tämä esitys on erittäin huono ja kannatankin edustaja vehviläisen tekemää hylkäysesitystä

mutta sitten arvoisa puhemies aivan lopuksi kyllä poikkean normaalista toimintatavastani ja toimintatyylistäni ja totean sen että minusta aika kuvaavaa hallituspuolueitten suhtautumiselle maatalouteen ja viljelijöitten asioihin on kyllä tämän salin tilanne tällä hetkellä

valitettavasti tuottajan on kohtuuttoman vaikea saada näitä kustannuksia pois elintarvikeketjussa jossa raaka aineen hinta on aivan liian usein jäännöshinta

arvoisa puhemies

ajan puitteissa totean vain loppuun sen että tässä lakiesityksessä on kyllä erittäin paljon korjattavaa ja nyt tämä on aika haasteellinen tätä lakiesitystä käsitteleville valiokunnille mutta toivotan menestystä oli äsken oli välissä voisi ryhtyä alatalojen välissä porissa edustaa tolpan eun valiokunnille

siksi hallitustenkin on mietittävä toimenpiteitä harkitessaan sitä etteivät turvallisuuteenkin liittyvät säädökset ja määräykset kohdistu loppujen lopuksi vain viljelijöitten maksettaviksi

ei yhtään hallituspuolueitten edustajaa täällä paikalla väheksymättä millään tavalla erittäin korkeasti kunnioittamaani ja arvostamaani puhemiestä

historiallisen suuresta valtionosuusleikkauksesta huolimatta hallitus määrää kunnille joka vuosi uusia kustannuksia lisääviä velvoitteita edelleenkin

olisikin hyvä jos laajemminkin nousisi esille ymmärrys siitä että me kuluttajina voimme syödä rauhallisin mielin turvallista suomalaista ruokaa mutta sille on ja sillä on hintansa

vanhuspalvelulain toimeenpanoa lukuun ottamatta valtionosuus uusista tehtävistä on ollut tasan puolet laskennallisista kustannuksista vaikka hallitusohjelmassa luvataan että uusien ja nykyisten tehtävien ja velvoitteitten lisäämistä ja laajentamista kunnille rajoitetaan ja niille osoitetaan valtion rahoitusosuutena yli puolet todellisista kustannuksista

nythän meillä on osin se tilanne että elintarvikemarkkinoiden kansainvälistyessä kotimainen ruoka asetetaan hintakilpailuun sellaisten tuontituotteitten kanssa joilta ei ole vaadittu suomalaisen normiston tasoisia tuotantovaatimuksia

erityisen ikävää on se että kun ruoka on maailmalla valtavaa liiketoimintaa niin yhdet suurimmista haasteista liittyvät sitten alan lisääntyvään kansainväliseen rikollisuuteen

tasasuuruisista valtionosuusleikkauksista huolimatta ja juuri niistä johtuen veronkorotuspaine on kunnasta riippuen jopa nelinkertainen johtuen asukkaiden verotettavien ansiotulojen suuruudesta

kuluttajan on entistä paremmin voitava tietää myös jalostettujen tuotteitten osalta missä maassa ja minkälaisissa olosuhteissa ruoka ja raaka aine kaiken kaikkiaan tuotetaan

valitettavasti näyttää tämän asian kuulemistenkin perusteella siltä että valvojien viranomaisten resurssit alkavat muodostumaan esteeksi esimerkiksi riittävälle tuonnin valvonnalle

hallitus ei ole tehnyt elettäkään eriarvoistumiskehityksen oikaisemiseksi vaan hallituksen politiikkaa leimaa sumeilematon asumisen palvelujen ja päätöksenteon keskittäminen

toisaalta me voimme suomessa tehdä tästä ruuan jäljitettävyydestä ja alkuperämerkinnöistä entistä suuremman vahvuuden omalle tuotannollemme kotimaassa mutta siitä saadaan pohjaa myös vientimarkkinoille

se on näkynyt kuntapolitiikan lisäksi muun muassa puolustusvoimain ja poliisihallinnon uudistuksissa valtion työpaikkojen siirtona pääkaupunkiseudulle sekä vaalipiirijaon muuttamisessa

kun terveydelliset vaarat ovat kiistattomasti moninkertaiset kasvavassa kansainvälisessä kaupassa on elintarvikkeitten puhtauden tehokkaammalle kansainväliselle sääntelylle erittäin suuri tarve

toinen ikävä piirre puheena olevassa lakiesityksessä on ettei perustuslakivaliokunta päässyt ottamaan kantaa perustuslaista johtuvan niin sanotun rahoitusvastuun periaatteen toteutumiseen kuntavaltio suhteessa koska hallituksen esitys ei sisältänyt vaikuttavuusarvioita ei kuntatalouden eikä yksittäisten kuntien osalta

siitä totean nyt vain sen mitä edustaja puheenjohtaja leppä totesi näistä pysyvistä laitumista

ministeriön ja hallinnon virkamiesten on syytä hyvin tarkkaan lukea ja sisäistää se mitä valiokunta näitten pysyvien laitumien ja niihin liittyvän byrokratian osalta on maininnut

tähän samaan hengenvetoon voi todeta että sääntelyn painopistettä olisi syytä siirtää kansalliselta tasolta kansainväliselle tasolle jota kautta kansallista byrokratiaa elintarvikevalvonnassa voitaisiin keventää

sen sijaan laki markkinahäiriöön liittyen on erittäin tarpeen ja hyvä ja ensimmäistä kertaahan se tulee nyt sitten kokeiltavaksi toivon mukaan mahdollisimman pian siinä vaiheessa kun näitä eun myöntämiä maitokompensaatiovaroja sitten lähdetään kohdentamaan tilatasolla

ja samaan viittaa myös kilpailu ja kuluttajavirasto kun se toteaa lausunnossaan että pienten yritysten valvonnassa saatetaan ylikorostaa turvallisuusvaatimuksia kun arvioidaan luomu ja lähiruokaa

toisin sanoen tulevaisuudessakin puutteellisesti valmisteltu lakiesitys josta puuttuvat valtionosuusleikkausten kuntakohtaiset vaikuttavuusarviot kuntien talouteen niiden kykyyn tuottaa palveluja estäisi perustuslaista johdetun rahoitusvastuun periaatteen toteutumisen arvioinnin

arvoisa puhemies

eli meidän on väistämättä pyrittävä siihen että muun muassa elintarvikealan pk yritysten valvontabyrokratiaa turhaa byrokratiaa pyritään myös karsimaan

ne tulevat epäilemättä vaatimaan niin pohjoiseen kuin itäiseen suomeen myös liikennepoliittisia päätöksiä taloudellisia lisäpanostuksia perusväylänpitoon koska puu esimerkiksi kainuusta itäisestä suomesta itä lapista täytyy saada jouhevasti markkinoille

perustuslaista johdettu rahoitusvastuun periaate politisoituisi vaikka perustuslain perustarkoituksena on luoda yhteiskunnallista vakautta huolimatta poliittisten voimasuhteitten aiheuttamista muutoksista

toiseksi haluan nostaa vahvasti esille valiokunnan ja myös talousvaliokunnan näkemyksen siitä että toimivilla ja tehokkailla liikennejärjestelmillä on oleellinen merkitys alueitten kilpailukyvylle ja hyvinvoinnin jakaantumiselle

esimerkiksi kiinteistöveron palauttaminen tasausjärjestelmään kaventaisi tuloeroja sekä vahvistaisi kuntien yhdenvertaisuutta ja kykyä tuottaa asukkailleen palveluja

kysynkin ministereiltä kun ajattelee että tämä negatiivinen keskustelu ei ehkä kannusta tälle alalle mitä voimme tehdä sille että tämä ala myös koulutuksen osalta nuoria kiinnostaisi

samalla valiokunta korostaa sitä että liikennepoliittisen selonteon laadinnassa on jatkossa otettava huomioon kansalaisten yhdenvertaisuus

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toki näin näkee tuo selontekokin mutta tämän vuoksi liikennepolitiikassa ei voida kohdentaa kehittämistoimia ainoastaan liikennemäärien mukaan kuten liian pitkään on tehty ja tehty liian vahvasti vaan meidän on kyettävä huomioimaan myös harvempaan asuttujen alueitten liikenteellinen toimivuus

keskustan valiokuntaryhmä on päätynyt tekemään tästä lakiesityksestä hylkäysesityksen vaikka tässä esityksessä toki on myös pieniä vastaantuloja kunnille muun muassa jäteveron tuoton osalta

joka tapauksessa kun kuuntelee alueellisia taiteen ja kulttuurin eri tahoja sieltä nousee hyvin vahvana pelkona nyt se että tällä lakiesityksellä päätösvaltaa keskitetään helsinkiin tavalla joka ei alueellisen kulttuurin ja taiteen edistämisen osalta ole järkevää

aluehallintouudistus on tarpeellinen uudistus ja sen lähtökohdat ja tavoitteet ovat oikeita ja hyvin perusteltuja

arvoisa puhemies

näillä edellä mainituilla perusteilla tulen tekemään vastalauseen mukaisen hylkäysesityksen seuraavassa käsittelyssä

historia on osoittanut sen että yhdenkään kansakunnan joka on panostanut koulutukseen ja sivistykseen ei ole sitä jälkikäteen tarvinnut katua

itse näen samoin kuin moni täällä salissa tänään puhunut että tämä selonteko on äärettömän tärkeä paperi demokratian laajassa merkityksessä vaalii alati vaalimista ja demokraattisten keinojen kehittämistä tässä yhteiskunnassa

valiokunta on oikeassa myös siinä että suomessa on panostettava kuljetusyritysten kilpailukykyyn pyrittävä alentamaan elinkeinoelämän logistiikkakustannuksia koko maassa

sen takia katsoin myös tämän lakiesityksen vaikuttavuusarviointeja ja harmikseni kyllä joudun toteamaan sen että muun muassa täällä lakiesityksen yhteiskunnallisissa vaikutuksissa ei millään tavalla ole arvioitu sitä minkälaisia vaikutuksia tällä lakiesityksellä on nimenomaan suomen eri alueille

siirtyminen vain kahteen valtion viranomaiseen aluehallintovirastoon ja elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksiin yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa hallintoa

minä pahoin pelkään että nyt tämän hallituskauden koulutuspoliittisia päätöksiä tulevat sukupolvet joutuvat monellakin tavalla katumaan

paperissa on erittäin hyviä linjauksia kuten muun muassa toimintaohjelma demokratian vahvistamiseen se että yhteiskunnallista keskustelua ja vuoropuhelua edistetään kehitetään avoimempaa hallintoa ja niin edelleen ja niin edelleen

mutta tietysti meidän pitää nyt miettiä myös tulevaisuutta ja miettiä sitä millä tavalla päästään eteenpäin millä tavalla tätä suuntaa voidaan muuttaa

onkin välttämätöntä että kuljetusliikenteen osalta katsotaan lävitse ja arvioidaan ainakin kaksi toimenpidettä ensinnäkin muun muassa dieselpolttoaineveron palautusjärjestelmän käyttöönotto tai ammattiliikenteen vapauttaminen dieselmoottoreita voimanlähteenä käyttävien ajoneuvojen käyttövoimaverosta

edelleen korostan kyllä tässäkin puheenvuorossa sitä että kun tämä lakiesitys nyt tulee valiokunnan käsittelyyn niin näitä alueellisia vaikutuksia myös sitten arvioidaan hyvin tarkoin

on erittäin tärkeää että uudistuksen tietynlainen painopiste on maakuntien liittojen toimivallan lisääminen aluekehitystyön kokoavana ja yhteensovittavana viranomaisena

yksi pieni parannus yksi pieni ratkaisu muutamille oppilaitoksille voisi olla se että tuon koulutusviennin esteitten poisto toteutetaan muun muassa sallimalla lukukausimaksut eu ja eta alueen ulkopuolelta tulleille opiskelijoille

tietysti on nyt välttämätöntä että nämä kaikki paperin linjaukset kirjataan ja viedään toimintaohjelmaksi ja niitä toimintaohjelmia myös sitten seurataan

mutta kuten ministeri itsekin totesi siitä huolimatta alan kannattavuus on heikentynyt investointien määrä on vähentynyt viljelijöitten henkinen kantti on ollut todella kovalla koetuksella

toiseksi meidän on huomioitava se että suomessa tilanne on se että kun suomen kuljetustukijärjestelmää verrataan ruotsin kuljetustukijärjestelmään niin ruotsissa tukijärjestelmä on euromääräisesti noin kymmenen kertaa suomen kuljetustukea suurempi

nykyistä suotuisamman aluekehityksen kannalta on tärkeää että maakuntaliittojen vastuulla laadittavien maakuntaohjelman ja maakuntakaavan yhteys ja ohjausvaikutus entisestään korostuu suhteessa valtion aluehallintoviranomaisiin

on varmasti niin että suomalainen demokratia tietyllä tavalla on nytten murroksessa

varmastikin ihmisten on voitava vaikuttaa ympäristöönsä ja yhteiskuntaan uusin tavoin kyettävä osallistumaan eri tavoin ideoimaan ja tekemään yhdessä hallinnon tai lähiyhteisön kanssa erilaisia asioita

meidän on ehdottomasti tätä omaa järjestelmäämme kyettävä muokkaamaan siihen suuntaan että olemme tasavertaisempia ruotsin kanssa tältäkin osalta

mitä te sanotte tällaisessa tilanteessa sukupolvenvaihdosta suunnitteleville kenties tuleville viljelijöille nuorille viljelijöille nuorille ihmisille jotka miettivät tätä alaa omaksi ammatikseen

on selvää että aluehallinnon eri viranomaisten roolien ja työnjaon selkeyttäminen päällekkäisyyksien poistaminen ja aluekehitysresurssien kokoaminen on järkevää ja tarpeen jotta myönteinen aluekehitys voisi vahvistua koko suomessa eikä vain viidellä kuudella kaupunkiseudulla mihin kiihtyvä keskittymiskehitys pahimmillaan voisi johtaa

näyttää eri kyselyjen perusteella siltä että ihmiset kokevat aika laajastikin sisäisen turvallisuuden heikentyneen

ministerit ovat perinteisesti hyvin perusteellisesti halunneet tähän kysymykseen vastata ja arvostetut puhemiehet ovat myös halunneet antaa siihen vastaukseen aina aikaa joten toivoisin että tähän olisi aikaa myös tänä iltana

he kokevat että poliisin hätäkeskusten ja vankeinhoidon palvelut ovat heikentyneet

kuntiin liittyen kuntia ja kuntalaisia koskevassa päätöksenteossa kuntalaisten päätösvaltaa on kunnioitettava oman kuntansa päätöksenteossa ja näitä vaikuttamiskeinoja on edelleen kehitettävä

silmiinpistävää näissä eri kyselyissä on se että erityisen vahva ja voimakas tämä tunne näyttää olevan maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla kaiken kaikkiaan

sen osalta olisikin paikallaan että liikenne ja viestintäministeriö asettaisi työryhmän tai selvitysmiehen selvittämään kotimaan lentoliikenteen ja lentoasemaverkoston turvaamiseen liittyviä kysymyksiä

on uskottava että tähän uudistuskokonaisuuteen liittyvä aluekehityslain muutos antaa hyvät mahdollisuudet edistää tasapuolisempaa aluekehitystä

ei minään moitteena mutta tällainenhan taisi olla viime vaalikaudenkin luonnonvaraselonteko vähän tämmöinen sekava listaus erilaisia asioita ja ohjelmia joista nyt ei oikein saa selvää mitä tavoitellaan kuka mitäkin koordinoi ja miten mihinkin päästään

parasta aikaa kuntalakia uudistetaan ja samalla pohditaan myös näitä demokratiaelementtejä pyritään mahdollistamaan eri keinoja esimerkiksi kunnanosahallinnon kautta ja muitten keinojen kautta lisätä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia

kysyisinkin ministeriltä sitä kuinka vahvasti te nyt ministerinä ja kuinka vahvasti ministeriö yleensäkin on huolissaan tästä harvaan asuttujen alueitten sisäisestä turvallisuudesta

arvoisa puhemies

yhtenä yksityiskohtana liikenteen kannattavuudesta voisi ottaa esille sen että osassa suomea on käytössä vapautus yritysten sotemaksuista tiettyyn eurorajaan saakka

selonteko ja valiokuntien kuulemiset ovat luoneet hyvin selkeän kuvan niin ihmisoikeuspolitiikkamme kansallisista kuin kansainvälisistäkin puutteista kaiken kaikkiaan

arvoisa puhemies

toki henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että maakuntien liittojen toimivaltaa kuten täällä monessa puheenvuorossa on jo todettu ja sanottu olisi ollut hyvä lisätä merkittävästikin enemmän

olen ymmärtänyt niin että kuntalain osalta eri vaikuttamiskeinojen kohdalla kyse on lähinnä siitä että löydetään enemmän vaikuttamismahdollisuuksia

kuljetusyritykset ovat sen ulkopuolella

näkisinkin järkevänä että tuon sotemaksuvapautuksen piiriin saataisiin myös kuljetusyritykset koska eun de minimis säädökset eivät sitä tosiasiallisesti estä

olisin kannattanut myös maakuntavaltuustojen valinnassa suoraa vaalia ja kuvittelisin sillä tavalla ja uskon niin että muun muassa keskustalla olisi laajemminkin ollut siihen valmiutta

näiden vuoksi onkin syytä yhtyä mietinnön näkemykseen kansallisen toimintaohjelman laatimisesta seuraavan hallituskauden alussa

mutta kysyisin tässäkin sitä olisiko jo tämän lainvalmistelun yh teydessä mahdollista ja syytä arvioida kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä jo velvoittamisenkin näkökulmasta eli ei lähteä vain siitä että kunnissa kuntalaisille annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa eri keinoin vaan myös ajatella tätä lainvalmistelua siitä näkökulmasta että kunnat myös velvoitetaan lisäämään kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia

eli ainakin ymmärrän sillä tavalla että nimenomaan talouskehitys ja luonnonvarat pitää kytkeä entistä tiukemmin yhteen vai luenkohan minä nyt jotenkin väärin tätä tekstiä

puhemies

kaikella kunnioituksella meitä kaikkia kansanedustajia kohtaan mutta on todella mukava kuunnella kun täältä puhuu todella kansanedustaja joka myös tietää siitä aiheesta mistä puhuu

kansainvälisesti on ehdottoman tärkeää että suomi toimii mahdollisimman aktiivisesti tehokkaan euroopan unionin sisäisen ihmisoikeuspolitiikan luomiseksi

toki tätä keskustelua on täällä jo monessa puheenvuorossa käyty mutta on aivan selvää että nykyisillä rahoitusmäärillä tuollaista perusväylänpidon korjausvajetta ei pystytä hoitamaan

ulkoasiainvaliokunta katsoo aivan oikein että lissabonin sopimuksen voimaantulo antaa juuri nyt erinomaisen hyvätkin edellytykset eun sisäisten ihmisoikeuskysymysten erityiselle tarkastelulle mutta on myös huomattava että toisaalta eulla on käytössään hyvinkin laaja keinovalikoima edistää ihmisoikeuksia myös laajemmin kansainvälisesti

yksittäisenä seurantakysymyksenä voisi ottaa esille yhden tilanteen jossa ympäristövastuualueen päällikkö elyssä joutuu tekemään korvauspäätöksiä muun muassa käyttöoikeus ja lunastuskorvauksista joissa maksuvelvollisena on hänet nimittänyt ympäristöministeriö eli tulee siis tilanteita joissa viraston rakenteellinen jääviys on hyvin lähellä

mutta arvoisa puhemies kun mennään kaiken kaikkiaan yhteisölainsäädännön mukaan niin on tietysti välttämätöntä säätää pelisäännöt eli siis säätää pelisäännöt gmo tuotannolle

kun hallitus puhuu tällä kertaa selonteon muodossa demokratiasta tulisi tietysti myös tehdä kuten opettaa eli olla esimerkkinä

on toivottavaa että tähän rahoitukseen kiinnitetään huomiota

tämä maaseutupoliittinen selonteko on monella tavalla hyvin voisiko sanoa monipuolinen maaseudun kehittämisasiakirja mutta jälleen kerran on pakko todeta se että tuo maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö itse asiassa on vielä merkittävästi parempi asiakirja

isän edustaja timo korhonen e arvoisa puhemies

mutta pakko todeta heti alkuun että jäin kuitenkin kaipaamaan valiokunnalta vieläkin enemmän tulevaisuushakuista otetta niin tavoitteitten teemojen kuin etenkin konkretian osalta

tähän esimerkkiinkin kuuluu totta kai demokraattisen yhteiskunnan merkittävimmän kivijalan eli perustuslain kunnioittaminen ja noudattaminen

nämä valtiontalouden kehyksethän ovat toimineet kaiken kaikkiaan voi kai sanoa erinomaisen hyvin noususuhdanteessa mutta ovat sitten tässä laman keskellä olleet kovinkin joustamattomia ja monella tavalla myös huono väline talouspolitiikan johtamiseen

kansallisista ihmisoikeuskysymyksistä haluaisin nostaa tässä esille muutamia erityisasioita

haastava taloudellinen tilanne on korostanut ennakoinnin vahvistamisen tarvetta jo kauan

on monella tavalla aivan käsittämätöntä ja anteeksiantamatonta että hallitus muun muassa kuntauudistusinnossaan pyrki ohjaamaan monella tavalla perustuslain tulkintaa hyväksymään eri uudistusesityksensä

selonteossahan on nostettu esille ajankohtaisia ihmis ja perusoikeuskysymyksiä kiinnittämällä huomiota perheväkivaltaan asunnottomuuden ongelmiin lasten naisten ja vammaisten ongelmiin samoin kuin vähemmistöihin kohdistuvaan suvaitsemattomuuteen ja syrjintään